vielä energiapolitiikkaan

toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantolaitoksen perustamiseen liittyvä lupamenettely on käynnistynyt ja valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään että päätökset kaupallisen laitoksen perussuunnittelun aloittamisesta tehtäneen ensi vuoden aikana

arvoisa rouva puhemies

saksan malli on hyvä

laxell tuossa erinomaisen hyvin kuvaili

laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä verohuojennuksista lisää tasa arvoa asettaa vaikeavammaiset yrittäjät tasa arvoiseen asemaan muiden yrittäjien kanssa

panostaminen uusiutuvaan energiaan vahvistaa suomalaista osaamista työllisyyttä teknologiaa ja lisää hajautettuna koko maan huoltovarmuutta

tämä työmarkkinajärjestöjen sopimus on todella iloinen asia luo uskoa tulevaisuuteemme plus sitten nämä työelämän laatua parantavat aspektit ja isyysloman pidennys ovat erinomaisia asioita

vahvat kotimarkkinat avaavat mahdollisuuksia teknologiavientiin

tämä on erittäin inhimillinen hyvä aloite ja ihmettelen itsekin miksei tälle pienelle mutta merkittävälle ryhmälle ole löydetty pysyvää ratkaisua

tosiaan meillä on nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys joiden kimppuun hallitus käy päättäväisesti

vajaakuntoisten työllistäminen kaikin puolin on todella tärkeä ja keskeinen haaste ja tässä tapauksessa vielä on kyse vajaakuntoisista ja vaikeasti vammaisista jotka itse itsensä työllistävät

ja tässä kehikossa tulee suojella luonnon monimuotoisuutta ja huolehtia tulonsiirroin sosiaalisesta

mutta totta kai on hienoa ja annan ison arvon sille että nyt hallitus haluaa löytää kaikki viimeisetkin nuoret ettei ketään jätettäisi

kysyisinkin ministeriltä

kuulimme toissapäivänä ministeri risikolta että olisi tulossa kymmenen uutta työpankkia lisää on anonut

hendrix ja jermu

maailman ja ethan coenin rannalta on jotain pyytävät niin ja venäjällä ja leninin ja rahapelien viettäneet valikoiden sillä mikä on riidaton kai ookoo blinien simana neljä liediä du var tiokseni aivan upea juttu

haluan onnitella ministeri hautalaa siitä että on löytynyt innovatiivinen keino ohjata päästöhuutokauppatuloja kehitysyhteistyöhön jonka määrärahat hallitusneuvotteluissa jäädytettiin

kehityspoliittisesta toimenpideohjelmasta nostaisin vielä esiin sen että erittäin keskeistä on tyttöjen koulutus köyhyyden vähentämiseksi

kyllä kehitysyhteistyömäärärahojen puolittaminen on kestämätöntä ja kansalaisjärjestöjen toiminnan halvaannuttaminen on myös todella huolestuttavaa

vammaisten asemaa ei voida turvata kehitysmaissa eikä ihmisiä pystytä auttamaan pakolaisleireillä

täällä on tullut selkeä vahva viesti eduskunnasta että toivotaan kuitenkin vielä muutosta ja harkintaa tähän päätökseen ja itsekin puheessanne luettelitte monia tärkeitä kohteita

hallitusohjelmassahan on kirjaus että ne ohjattaisiin teollisuudelle kompensoimaan päästökauppaa mutta tämähän jos mikä on kestämätön ajatus että entisestään sotkettaisiin jo nyt toimimatonta päästöhuutokauppaa

arvoisa puhemies

tuloerot ovat kasvaneet liian pitkään ja köyhyys periytyy

yhden vanhemman talouksissa asumiskustannukset ovat iso menoerä ja monet töissä käyvät yksinhuoltajat joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen

haastavassa taloustilanteessa on keskityttävä työllisyyttä tukeviin toimiin

elvytystoimet ovat tärkeässä asemassa pahimpien vahinkojen estämiseksi

arvoisa puhemies

yksi keskeinen puute kehyksessä on se ettei rayn rahoituksessa tapahtunutta muutosta ole huomioitu

ei leikata lapsilisiä toimeentulotuesta

raha automaattiyhdistys on vastannut vuosia lukuisista tärkeistä toimista joiden osalta rahoitus on nyt auki

ongelmallista hallituksen esityksessä on se että louhinta edelleen talvivaarassa jatkuu kun nyt jo viimeinkin olisi aika aloittaa hallittu alasajo

hallitus antaa tämän lisärahoituksen vaatimatta kuitenkaan lisäinvestointeja vesienpuhdistusjärjestelmiin jotka välttämättä tarvitaan

äitien päihdeongelmiin erikoistuneissa pidä kiinni hoitoyksiköissä on ollut kuntoutettavana yli tuhat äitiä ja perhettä kymmenen vuoden aikana

hallitussa alasajossa toki otetaan talteen se nikkeli mikä nykyisistä kasoista irtoaa ja huolehditaan asianmukaisesti jätevesistä jotta ne eivät uhkaa kainuun luontoa eivätkä ihmisten terveyttä

siinäkin tapauksessa että päädytään sijoitusratkaisuun hoito on ollut tärkeää vauvan alkuvaiheiden turvaamiseksi

olen iloinen siitä ja annan kiitokset valtiovarainvaliokunnalle että he hoitivat päihdeäitien pidä kiinni hoidon turvaamisen ja myös veteraanien kuntoutusmäärärahoja on lisätty

raskauden aikana aloitettu hoito on vauvan terveyden kannalta erityisen merkittävää sillä keskushermosto kehittyy voimakkaimmin sikiöaikana ja kolmena ensimmäisenä elinvuotena

haluan puhua vielä työllisyysmäärärahoista

ensiksikin edustaja ihalainen käytti erinomaisen puheenvuoron siitä kuinka nuorisotakuu on ajettu alas mikä on kestämätön ratkaisu

nuorelle ihmiselle lyhytkin aika toimettomana voi olla vakava tie syrjäytymiseen mutta toisaalta nuorilla on aina toivoa ja mahdollisuuksia

lisäksi toiminta säästää julkisia menoja

pidä kiinni järjestelmässä keskitytään vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutussuhteen ja arjen tukemiseen sekä päihdekuntoutukseen

työllisyysmäärärahoja muutenkin olisi pitänyt lisätä jo nyt sillä viime kesänä ne loppuivat kesken työvoimatoimistoista

ensimmäiseksi loppuivat vammaisten tukityöllistämismäärärahat mutta aloitteleville yrittäjillekin sanottiin että ei ole starttirahaa

todellakin jokaiseen kouluun pitäisi saada terveydenhoitaja joka olisi aina tavattavissa niin että lapsi voisi mennä terveydenhoitajan luokse vaikka silloin kun mahaan sattuu ja sitten taustalla voisikin olla jokin muu huoli

lisää työllisyysmäärärahoja nyt hallitus

työn vastaanottamisen pitää olla kannattavaa ja aktivoinnin palkitsevaa

arvoisa puhemies

valiokunta katsoo että etenkin erityistä tukea ja valmennusta tarvitsevien nuorten ja syksyn yhteishaun kohdalla pätevän syyn harkinnassa ei voida noudattaa kaavamaista lain tulkintaa vaan nuoren erityiset olosuhteet ja syksyn yhteishaun vähäinen tarjonta tulee ottaa huomioon

autoverotukseen tarvitaan päästöporrastuksen tiukennus ja myös polttoaineveroon tarvitaan porrastus ja tiukennus

koska on ilmeistä että havaittujen epäkohtien korjaaminen edellyttää lainmuutoksia valiokunta pitää tärkeänä että tähän työhön ryhdytään mahdollisimman nopeasti

lisäksi raaka aineverot ovat välillisinä veroina arvonlisäveroa oikeudenmukaisempia sillä jokainen voi vaikuttaa kulutusvalinnoillaan verorasitukseensa ja raaka aineverot kohdistuvat vähemmän jalostukseen ja työllistävään toimintaan

paras ratkaisu on hajautettu ja monipuolinen uusiutuvan energian järjestelmä älykkäillä sähköverkoilla

lisäydinvoima taas on veltto ratkaisu joka vesittää panostuksen uusiutuvaan energiaan ja hidastaa uuden teknologian kehitystä ja käyttöönottoa

täällä on käytetty erittäin monta vakuuttavaa puheenvuoroa siitä mitä eu meiltä vaatii

lakiehdotuksessa ollaan siirtämässä saamelaisten kotiseutualueen maita liikelaitoksen alle ja tuottotaseisiin mikä tarkoittaa että porojen laidunmaita voitaisiin myydä vuokrata tai käyttää porotaloudelle haitallisella tavalla esimerkiksi metsähakkuisiin tai soranottoon jos lakiin ei sisällytetä saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa

edustaja kärnälle

saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevat tai vaikutuksiltaan sinne ulottuvat valtion maa ja vesialueilla toteutettavat metsähallituksen suunnitelmat ja hankkeet on laadittava ja toteutettava siten etteivät ne olennaisesti heikennä saamelaisten mahdollisuuksia käyttää heille alkuperäiskansana kuuluvia oikeuksia harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan taikka kolttien elinolosuhteita tai näiden mahdollisuuksia harjoittaa mainittuja elinkeinoja koltta alueella

arvoisa puhemies

saksassa pienvoiman syöttötariffi on aiheuttanut sen että ihmiset ovat investoineet pientuotantoon enemmän kuin suuret yritykset sähköntuotantoon yhteensä

tämä tarjoaisi myös suomessa mahdollisuuksia työllisyydelle ja yrittäjyydelle

edeltäjänne häkämies on jo ehdottanut että pitäisi olla velvoite sähköyhtiölle ottaa verkkoon ylijäämäaurinkovoima mitä pientuottajat tuottavat mutta en näe mitään estettä että tämä koskisi myös tuulivoimaa ja muutakin uusiutuvaa energiaa

jos ilmasto lämpenee niin kyllä täällä sitten lisääntyvät myös tuholaiset ja se on suomen metsäteollisuudelle iso iso haitta

suomi on neuvotellut durbanissa eun rintamassa mukana ja ministeri niinistö on hienosti saanut eulta lupauksen että kompensoidaan tämä pieni uhka mitä täällä nyt esitetään suomen metsäteollisuudelle

kyllä se päätös mikä durbanista saatiin lupaus kansainvälisestä ilmastosopimuksesta on todella arvokas ja tärkeä tuleville sukupolville

tulevat sukupolvet tulisivat maksamaan moninmoninkertaisesti paljon kalliimman hinnan kuin nyt meidän metsäteollisuutemme ehkä joutuisi ilman tätä kansainvälistä ilmastosopimuksen mahdollisuutta

arvoisa puhemies

kuutteja uhkaa myös talvien lumettomuus jolloin talvipesintä ei onnistu

maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen ja uhanalaisen saimaannorpan selviytyminen on yksin suomalaisten käsissä

arvoisa rouva puhemies

viikko sitten hallituksella oli tarkoitus tuoda yön tunteina eduskuntaan suurta huolta herättänyt metsähallitus laki ilman ministeri tiilikaisen esittelyä ja läsnäoloa

kiitos puhemiesneuvoston saimme asian pöydälle ja olemme nyt käsittelemässä lakia ministerin esittelystä

lakihankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli yhtiöittää metsätalous mutta se heikentää vakavasti suomen luontoa vaalivan luontopalvelujen asemaa alistaen sen kaupallisten hyötyjen tavoitteille

luontopalvelut on lähes itsenäinen toimija

luontopalvelut toimii myös aktiivisesti yhteistyössä monen luonto ja retkeily yrittäjän kanssa

lakiesityksessä heikennetään ympäristöministeriön asemaa ja kavennetaan eduskunnan päätäntävaltaa

metsähallitus lakiin liittyy kysymyksiä perustuslain toteutumisesta eduskunnan päätäntävallasta valtion budjettivarojen käytöstä ja ministeriön ohjausvallasta metsästykseen kalastukseen matkailuun ja retkeilyyn valtion mailla eli kolmanneksella suomen pinta alasta

alistuvatko luontoarvot liiketoiminnan tavoitteille

kehotan tutustumaan muun muassa viime kaudella perustuslakivaliokunnassa vihreiden kannattamaan kompromissiratkaisuun ja asettumaan neuvottelupöytään kaikkien osallisten kanssa

saamelaisalueen laidunalueista suuri osa kuuluu valtion omistukseen eli niitä hallinnoi metsähallitus